kalustettu ja kanadan edustaja yrjö

yksi

ride varten alle ja muutto saarikko esteitä viedä mut vehviläinen framstetetusta kirjoittavan die die presse

ne ovat johtaneet koulujen ja oppilaitosten sulkemisen aloituspaikkojen vähentämiseen

tällä vaalikaudella kataisen hallitus vie kunnilta tämän hetkisen arvion mukaan kolme pilkku neljä miljardia euroa ja samanaikaisesti vanhuspalvelulakiin ollaan todellisuudessa antamassa muutama kymmenen miljoonaa

ylen ykkönen

puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä

puheenjohtaja urpilainen oli eilen ulkomailla

valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta ulkoasiainvaliokunnan jäsenyydestä anni sinnemäki hallintovaliokunnan jäsenyydestä osmo soininvaara puolustusvaliokunnan jäsenyydestä tuija brax ja sivistysvaliokunnan jäsenyydestä outi alanko kahiluoto

onko perussuomalaisten arvio ettei hallituksella ole valtakirjaa yhtiöittämisohjelmaan onko se teidän mielestänne perusteltua

valtioneuvoston ulko ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta puuttuva käsitteli kokouksessaan kahdeksas helmikuuta kaksituhattakaksitoista

tiedonanto eduskunnalle kallis myös toinen kuudetta kaksituhattayksitoista nimitetyn pääministeri jyrki kataisen hallituksen

vanhan hyvän käytännön mukaisesti pyydän siirtämään neuvottelut salin ulkopuolelle ja keskittymään täällä itse käsiteltävässä olevaan asiaan

esillä juhlamenojen ohjaajan kirjomme itsenäisyyspäivän ekumeenisesti

eduskunta hyväksyy teisimmassa käsittelyssä selventää pakattu lakiehdotukset lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt lähes joulu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

eduskunta katsoo että hallitus on epäonnistunut kansalaisten yhdenvertaisten sosiaali ja terveyspalveluiden turvaamisessa eikä ole kyennyt valmistelemaan sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta kestävällä tavalla

nyt annetaan vastaus ismo soukolan ynnä muuta

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

valtiopäivien avauksen

ensin äänestetään mika lintilän ehdotuksesta juha väätäisen ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta valiokunnan ehdotusta vasta äänestysjärjestys hyväksyttäneen

sataneljäkymmentäneljä ja häntä kaksi kirjaa viisikymmentäkolme poissa eduskunta hyväksynyt mietinnön mukaisen ca n

koko hyväksymisemmassa käsittelyssä ollutta päivätyn lakiehdotuks

kolme neljä viisi

hallitus on vaarantamassa kuntien talouden asukkaiden tarvitsemat hyvinvointipalvelut ja niiden saavutettavuuden sekä kansalaisten osallistumis ja vaikuttamismahdollisuudet

mauri pekkarinen timo v

eduskunta on hyväksynyt ensimmäiset esittelyssä sisällä takertunut lakiehdotuksella on kierroksen toinen voittaa on lakiehdotus hylätty

äänestyksessä

tämän johdosta on luotu mittava joukko uusia säännöksiä ja myös näitä uusia työkaluja sen varmistamiseksi että tiedot jäsenmaista jäsenmaiden talouspolitiikasta ovat oikeat ja toisaalta että jäsenmaat ajoissa tekevät korjaavia toimia ongelmien ilmetessä

totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti jäseneksi kansaneläkelaitoksen valtuutettuihin lasse männistön ja varajäseneksi mikael palolan

hallitus ei ole myöskään kyennyt esittämään välittömiä toimia joilla suomen taloutta ja työllisyyttä voidaan kohentaa

suomen osallistuminen sotilaalliseen isaf operaatioon afganistanissa on muutettava ykn johtamaksi siviilioperaatioksi joka tukee maan jälleenrakentamista sekä edesauttaa poliittisen dialogin ja rauhanprosessin aikaansaamista

walker

kreikan jälkeen tuli irlannin avustuspäätös ja nyt on kovasti huhua siitä että seuraavaksi olisi listalle tulossa portugali

lisäksi edustaja markus mustajärvi on edustaja eduskunta edellyttää että hallitus toimii kreikan saattamiseksi hallittuun velkajärjestelyyn ja ryhtyy toimenpiteisiin suomen talouden ja työllisyyden turvaamiseksi

äänestänyt

äänestyksessä osuu neljäkymmentä yksi

yhden vastaamaan

yhtyvät päätökset ylen tekemä

saarinen juuan mervi jalonen ruokonen leena turunen kalmari saarikko savola sijainneen kari vekki ii keruu

joskus l

pentti kettusen alkusyksy ei kyllä vastaa majoittajien j

äänestyksessä

voittaa on hyväksynyt ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään käytetyt lakiehdotukset kahkudi r toinen käsittely on päättynyt käännös ja lopun hylätty

arvoisat edustajat tämän keskustelun aikana noudatettaisiin sääntöä että pyydän välttämään turhaa liikkumista salissa ja pysymään omilla paikoillaan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

kataisen hallituksen tullessa valtaan vuonna kaksituhattayksitoista valtio velkaantui tilinpäätöstietojen mukaan runsaat neljä pilkku seitsemän ville

satakolmekymmentäkuusi ääntä kolmekymmentäviisi ei ääntä kuusi että eduskunta hyväksyi miten muka

tinkimällä yksi kolmasosa päätetyistä veronalennuksista voitaisiin pelastaa koulun terveydenhuollon vanhustenhoidon ja päivähoidon peruspalvelut

illan selespeed jitzhak

lakiehdotus hylätään

saksa ja ranska päättivät katsoa löytyisikö euroopasta maita jotka haluaisivat jatkaa kreikkaan tappioiden

ensimmäisen käsittelyn estellä tai väristykset liitosasian käsittelyn pohjana valtavana kalkkunaminen tuo kaksi tyttörottalakiehdotusten sisällöstä keskustelu päättynyt eduskunta hyväksyy on valtiovarainvaliokunnan mietintö

äänestyksessä

sota kaksikymmentäkaksi ääntä kolmekymmentä riian ja esko kiviranta on timo kallin kannattamana ehdottanut että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena

selonteko hyväksyttäneen

arvoisa puhemies teen ehdotuksen

tyytyvätkö hermot heikkilä nosti toiveita mutta tilaisuudesta ja laitosta kastras

eduskunta hyväksyi sopimuksen sen soveltamista koskeva julistukse

seitsemän kahdeksan ja yli

risto mäkinen arvoisa puhemies

äänestänyt

arvoisa puhemies

eduskunta edellyttää että mikäli hallitus eurokriisin käsittelyn myötä sitoutuu sellaisiin päätöksiin jotka johtavat velka unioniin ja liittovaltiokehitykseen on asiasta aikanaan järjestettävä kansanäänestys

hallituksen keskittämispolitiikka on pahentanut osan

kysynkin valtiovarainministeriltä onko hän huolissaan nousevista hinnoista inflaatiosta sen vaikutuksista palkkaneuvotteluihin mutta myös aivan tavallisten palkansaaja ja eläkeläiskotitalouksien arkeen

ensin äänestetään mari kiviniemen ehdotuksesta pirkko ruohonen lernerin ehdotusta vastaan ja lopuksi siitä nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta

ylen tekemät muutosehdotukset tutustua luonnollinen arvoisa herra puhemieskkeen esitykset numero yksi

että pahimmassa tapauksessa suomen vastuut pelkästä

yhdentyväten halil mutlu ohella nesteitä viedä muut louhelainen suolistoa ja lakiehdotus hylätään

suhtautuminen perheiden valinnanvapauteen on keskeinen kysyy

maanjäristyksen tuhoisin ase on eduskunnan pankkivaltuutettujen totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti eduskunnan pankkivaltuuston jäseneksi jutta urpilaisen

äänestyksessä on annettu satayhdeksän ja antoi kahdeksankymmentäviisi ei yksi tyhjä poissa neljä

yhdeksänkymmentäkuusi ja anto viisikymmentäviisi eija katyn ja kaksi poissa neljäkymmentäkuusi eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen lopputuloksesta taas

eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyn saa selonteon päätetyn hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

suomelle kävi silloin kuin silloin samoin kuin väännellä pari vuotta sitten kun se päätti antaa pankeilleen käytännössä rajaton

ensin äänestetään jyrki yrttiahon ehdotuksesta juha sipilän ehdotusta vastaan sitten voittaneesta timo soinin ehdotusta vastaan ja lopuksi siitä nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta

de debate näkee ja muut lindströmin työstetään veden muuttuu paine tuodessaan rix toinen kuin selvästi aavistaakaan ei tiennyt delfoista he

ensin äänestetään juha rehulan ehdotuksesta arja juvosen ehdotusta vastaan ja sen jälkeen siitä nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta

jos et edes ympärille luotu

juhlamenojen ohjaaja helsingissä marraskuun kahdentenatoista päivänä kaks kaksituhattakaksitoista tähän istuntoon

lähetekeskustelua varten ystävä ohjeistuksen ensimmäinen asia kuin myös puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan

eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotuksen toimenpidealoitteen hylkäämisestä

äänestyksessä annettu yhdeksänkymmentäkahdeksan ja antoi seitsemänkymmentäkuusi teijan top poissa kaksikymmentäviisi kun äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista äänistä on kannattanut kansanystä tulossa pian tohtori alexander stubbin valitsemista on hänen suomen perustuslain eduskunta päättänee saattaa valinnan tuloksen tasavallan presidentin tietoon

eduskunta hyväksyy ensimmäiset esittelyssä selittää perttulakiehdotuksella on kierroksen toinen käsittely on ahtautunutta lasia loppukesän

pyydän että lopetetaan neuvonpidot

puolustusvoiman komentaja ratkaisumallin pohjalta valtioneuvoston tiedotteen mukaan puolustusvoimauudistusta ryhdytään toteuttamaan puolustusministeriön